itella investoi tiettyihin jakelukeskuksiin ja osiin ei mutta niin kuin sanottu niin yt prosessi vasta alkaa ja siihen tulee hyvin pitkät siirtymäajat

totesin silloin että se on yhtiölle kalliimpi se ei kannusta tuloksiin koska tulospalkkion hyvyys jos näin voi sanoa on se että silloin kun tulos menee alaspäin ei silloin ole maksettavaakaan joten tulospalkkiothan elävät yrityksen tuloksen mukana

ja mikäli siinä ei onnistuta niin kuin nyt esimerkiksi julkisuudessa olleen talvivaara tapauksen osalta yrityksen on tunnettava yritysvastuunsa siinä että tuohon kehitykseen puututaan ja että vahingot korjataan

arvoisa puhemies

näissä yrityksissä on sitten tehty päätöksiä on vahvistettu oulua on vahvistettu imatraa päätöksiä joilla ikään kuin ne keihäänkärjet ne hyvät yksiköt pärjäisivät tulevaisuudessa

mutta on ihan selvää että tämä prosessi ei varmaan ollut paras mahdollinen ja tässä yhteensovitettiin toisaalta valtio omistajan ja yhtiön johdon kokonaisnäkemys kainuun työllisyystilanteesta ja lopputulos oli tämä

arvoisa puhemies

korostan edelleenkin että tämä on äärimmäisen kilpailtu ala ja että yhtiön toiminta pitää saada pysyvästi pitkäjänteisesti kannattavalle pohjalle

on aivan totta niin kuin täällä on aikaisemmin todettu että viimeisen vuoden aikana on ollut useita tilanteita mutta korostan että vetoan nyt näihin osapuoliin että ratkaisu syn tyisi

olen hieman yllättynyt siitä näkökulmasta ja kritiikistä jota näissä aiemmissa puheenvuoroissa on esitetty puolustusteollisuutta ja puolustusteollista yhteistyötä kohtaan

esimerkiksi pk yritysten kannalta on jo aikaisemmin tehty hyvin tärkeä päätös jolla jatkettiin edeltäjän aikana aloitettua finnveran suhdannelainoitusohjelmaa

mutta meidän viestimme on maltillinen osinkopolitiikka varsinkin jos muu menettely johtaisi yhtiössä lisävelkaantumiseen niin että otettaisiin velkaa tilanteessa jossa osinkoja maksetaan

tuon suhdannelainoitusohjelman tavoitehan on nimenomaisesti tässä tilanteessa pyrkiä vakauttamaan tilannetta että yritykset pääsevät tämän taantuman ylitse kohti tulevaa nousua

niin kuin jo aiemmin totesin tämä hallitus on laskenut energiaintensiivisen teollisuuden verotusta ja sillä suomen kilpailukyky on parantunut huomattavasti niin kuin kerroin tämän yhden esimerkin

allekirjoittanut ei jäävännyt vaan oikeuskansleri jääväsi allekirjoittaneen ydinvoimaa koskevasta päätöksenteosta

he eivät ole vuokratyöntekijöitä

sitten toiseen kysymykseen

vertailu ruotsin kanssa on sikäli tietenkin niin että ruotsi on monilla sektoreilla kova kilpailijamaa ja ruotsi on lähempänä ehkä voi sanoa päämarkkina aluetta eli eurooppaa eli ruotsille tulee jo tämän matkan kautta hyötyä jota nyt sitten vielä tämä rikkidirektiivi entisestäänkin syventää

ei siirry ei käytä vaan kysymys on vanhojen työntekijöiden eduilla siirtyvistä työntekijöistä eli tästä on tässä kysymys

skinnari suomalaisen metsäteollisuuden osalta kysymys on ollut erittäin vaikeista ratkaisuista eräänlaisesta eloonjäämiskamppailusta

arvoisa puhemies

voi todella olla niin koska hän hallituksen jäsenenä noudattaa eduskunnan säätämää lakia joka lähtee siitä että kaikkia osakkeenomistajia kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti

mustajärven kirjalliseen kysymykseen vastannut ja vähän ihmetellyt sitä sävyä millä tavalla elinkeinotoimiin ja uusien työpaikkojen luomiseen vasemmistossa suhtaudutaan

minusta tuntuu että tässä salissa on aika yksimielinen kanta siitä että tämä rikkidirektiivin voimaantulo on suomalaiselle teollisuudelle suomalaisille työpaikoille iso uhka ja hallitus tekee parhaansa löytääkseen purevimmat keinot ja ne sitten päätetään siinä kehysriihessä

niin kuin jo aikaisemmassa puheenvuorossa totesin kun tähän ratkaisuun päädyttiin se olisi pitänyt totta kai kertoa kaikille osakkeenomistajille pörssin kautta

mutta ongelma ei ole se vaan ongelma on se että tuo päätös ja ratkaisu oli jo silloin niissä olosuhteissa virheellinen johtuen juuri siitä että kun kerran henkilöstöltä vaaditaan venymistä niin silloin ei pidä johdolle tehdä erityisbonuksia

raamisopimukseen liittyy klausuuli jonka mukaan mikäli raamisopimus syntyy selvitetään joko tämmöisen t k vähennyksen käyttöönotto tai sitten tämmöinen kasvuyritysporkkana

yhtiön toimitusjohtaja on kuvannut sitä tilannetta mikäli näissä neuvotteluissa ei ratkaisuun päästä ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää hahmottaa se että yhtiön sisällä täytyy tämä ratkaisu löytää

kysyjä on aivan oikeassa siinä että uhka että tämä laajenisi muille aloille ja tukitoimiin on olemassa

näin ollen entistä tärkeämpää on kiirehtiä ja vedota että sopimusratkaisu löytyisi

yleensä kun näitä asioita ja ongelmia on ollut esillä erityisesti sosialidemokraatit ovat kyllä täällä salissa korostaneet että hallituksen ei pidä työmarkkinariitoihin sekaantua tai puuttua muutoin kuin vetoamalla että sopu ja ratkaisu löytyisi

kyllä se kertoo sen että silloin kun pidetään huolta suomalaisten yritysten kilpailukyvystä ja suomalaisista työpaikoista niin ehkä yksi keskeisimmistä foorumeista siihen on euroopan unioni ja siellä tapahtuva valmistelu ja se että ollaan riittävän ajoissa ennakollisesti jo vaikuttamassa asioihin silloin kun niitä valmistellaan

tuolle puheenvuorolle ehkä oikeampi paikka on kemijärven kaupunginvaltuusto

meillä on paljon puolustusteollisia yhteistyöhankkeita eri maiden kanssa ja haluan korjata että kun käytin sanaa vasemmisto niin ymmärsin että sosialidemokraatit kyllä suhtautuvat positiivisesti myöskin puolustusteollisuuden työpaikkoihin toisin kuin vasemmistoliitto

niin kuin totesin viime syksynä näitä palkkiosääntöjä edelleen tiukennettiin kattorajoituksilla tällä pitkäjänteisyydellä otettiin käyttöön myöskin tämä hätäjarrupykälä joka antaa yrityksen hallitukselle mahdollisuuden myöskin jälkikäteen puuttua noihin palkkioihin mikäli yrityksen toimintaympäristössä tapahtuu sellaisia muutoksia

varmasti se on opittu ja monia muitakin haasteita liittyy tämän rikkidirektiivin lisäksi lähitulevaisuuteen

mikäli teillä opposition edustajat esimerkiksi on hyviä ideoita olen ihan valmis kuuntelemaan ja viemään niitä eteenpäin millä tämän kansallisesti tärkeän yhtiön taloudellinen tilanne saadaan kääntymään

totta kai satamat välillisesti ovat kärsijöitä mikäli vientiteollisuuden kuljetukset vähenevät mutta kyllähän ilman muuta selvästi ne keinot liittyvät siihen millä tavalla vientiteollisuuden kuljetuskustannuksia pystytään kompensoimaan

arvoisa puhemies

on ilman muuta selvää että ihmisten hätä ja sen alueen hätä näiden päätösten edessä on suuri mutta sitä ei pystytä lievittämään sellaisella päätöksellä että ajetaan yritys konkurssiin

siinä mielessä ohjeet ovat varmasti euroopassa esimerkilliset niiden noudattamista valvotaan

ne eivät sitten johtaneet lopputulokseen

nyt sitten päädyttiin tällaiseen ratkaisuun jossa korostan ei siirrytä vuokratyövoiman käyttöön vaan finnairin maapalveluyhtiössä olleet työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä vanhoilla eduilla tuon baronan palvelukseen

mitä tulee sitten hallintoneuvoston rooliin niin monissa yhtiöissä hallintoneuvostolla on hyvin tärkeä rooli tuoda sitä yhteiskunnallista näkökulmaa sinne yritykseen ja toisin päin

luonnollisesti maan hallitus eduskunnan tuella tekee kaikkensa jotta tuota osuutta pystytään kasvattamaan koska asia on juuri näin niin kuin edustaja pekkarinen toteaa että niillä on hyvin iso merkitys aluekehityksen vahvistamisessa itä ja pohjois suomessa

ehkä ongelma on ollut se että pörssiyhtiöissä missä on kahdessa hallintoneuvosto hallintoneuvostoja on vastuutettu asioista joista se ei ole voinut tietää päätöksentekohetkellä

mutta sen osalta mitä sitten jää jäljelle pitää toivoa että niillä päätöksillä ja mahdollisilla tulevilla päätöksillä voidaan tuolle alueelle luoda uusia korvaavia työpaikkoja

yhtiön hallituksen puheenjohtaja on todennut että heillä on valmius tuota sopimusta myöhentää uudistaa valtio omistajan ohjeiden mukaisesti

edelleen tuossa komission esityksessä on hyvin vahva tämmöinen eurooppaa yhdistävä liikennepaketti liikenneverkkopaketti ja on hyvin tärkeätä että nämä pohjoisen reitit pohjoisen logistiset yhteydet saadaan vahvempaan rooliin ja nythän näin on tapahtumassa ministeri kyllösen aloitteellisen ja aktiivisen toiminnan ansiosta

eli tavallaan valta ja vastuu eivät ole kulkeneet pörssiyhtiöissä käsi kädessä ja sen takia olen joskus todennut että niissä hallintoneuvostoista voitaisiin luopua

kysyjä on täysin oikeassa että luonnollisesti henkilöstö on äärimmäisen tärkeä osa finnairin kilpailukykyä

kun te luettelitte näitä lukuja ne ovat todellakin kehittyneet näin mutta korostan sitä että seitsemän edellistä tilikautta olivat tappiollisia

arvoisa puhemies

nokian kanssa on tehty jo vuosia niin kuin edustaja pekkarinen tietää yhteistyötä esimerkiksi uusien yritysten synnyttämiseksi sieltä nokian maastosta joko ideoiden tai näitten työntekijöitten kautta

omistaja sitten yhtiökokouksessa vaikuttaa omistajapo liittisiin ratkaisuihin joihin kuuluu muun muassa yhtiön hallituksen valinta ja siihen saakka tuo hallitus lain mukaisesti vastaa päätöksistä

euroopan logistinen kartta on positiivisesti muuttumassa ja meidän tulee tehdä kaikkemme että ne yhteydet näiden jo edellä mainittujen raaka ainevarojen hyödyntämiseksi mahdollistuvat

eli kysymys on siitä että yhtiön täytyy saada toimintansa pysyvästi kannattavalle pohjalle koska emme me voi veronmaksajien piikistä tätä kannattamattomuutta kustantaa

niin kuin totesin maapalveluyhtiö palvelee myös muita yhtiöitä ei pelkästään finnairia ja toisekseen on tarpeen tehdä sellaisia toimenpiteitä joilla tuo talouden käännös saadaan tapahtumaan

nämä työntekijät siis siirtyvät vanhoina työntekijöinä vanhoilla sopimuksilla baronalle ja minä en voi lähteä spekuloimaan mitä tulevaisuudessa tapahtuu

edustajan viittaama kiinnostus varmaan perustuu siihen että jos katsotaan tiedossa olevia kaasu ja öljyvaroja nimenomaisesti shtokmanin alue on se missä näitä varoja on

arvoisa puhemies

aivan kuin kysyjä toteaa tällä järjestelyllä tällä luottomuotoisella viennin takuujärjestelmällä vaikutetaan paitsi myyjään myöskin ostajaan ja näin ollen on hyvin tärkeätä että tämä suomalainen järjestelmä tulee kilpailukykyiseksi meidän kovien kilpailijamaiden kanssa

tiedossahan on että tuohon mennessä aloitetaan tämä niin sanottu turvallisuusvastuun siirto eli vastuuta siirretään afgaaniarmeijalle ja afgaanipoliisille ja sen päässä sitten on vastuun siirto

toisin kuin sanoitte nämä lisäeläkkeet eivät tule palkan päälle vaan ne ovat osa eläkettä

mikäli palkattava johtohenkilö edellyttää tai haluaa tällaista lisäeläkettä se vastaavasti miinustaa peruspalkkaa eli se on kokonaisuus joka koostuu palkasta ja tästä tulevasta eläke edusta

jos saan vastata

tiedossa on että siellä on krooninen iso kouluttajapula mutta kaikilla kyselijöillä kaikilla natossa on tiedossa että suomen päätökset ovat nämä ja näiden mukaan eletään ja tämä on tilanne

mutta vielä kun puhutaan tästä kansainvälistymisestä ja viennistä niin selkeästi olemme linjaamassa niin johtuen tästä yleisestä taloudellisesta tilanteesta että panostukset kohdistetaan nyt kasvaville markkinoille ne valtion tukitoimet enenevässä määrin eli silloin puhutaan venäjästä silloin puhutaan kiinasta silloin puhutaan intiasta ja silloin puhutaan brasiliasta niille markkinoille joilla kasvua on

suomessa niin lapissa kuin oulussa kuin ehkä etelä suomessakin on selvästi kasvavaa kiinnostusta tämän liiketoiminnan hyödyntämiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

eri maiden välinen verokilpailu on tietysti realiteetti ja viron osalta

ja niin kuin korostin se perustuu maksuperusteisuuteen eli sitä ei määritellä sillä tavalla kuin aikaisemmin joka johti varsin korkeaan eläkkeen tasoon varsin alhaisella eläkeiällä

on totta että joitakin yrityksiä satojakin on sinne siirtynyt mutta se kuuluu tähän aikaan ja meidän on pidettävä huolta omasta kilpailukyvystämme

ei siitä kannata kehuskella mutta joka tapauksessa niin kuin työministeri kertoi nämä toimet esimerkiksi myllykoskella käynnistettiin välittömästi

joillakin paikkakunnissa kuten voikkaalla on vielä paljon tehtävää mutta olennaista on nyt käynnistää nämä toimet itse henkilökohtaisesti näen ehkä lupaavimpana mahdollisuutena mitä valtiovalta voi edistää tämän laajamittaisen puukerrostalorakentamisen käynnistyminen

edelleen tämän syksyn budjettiriihessä käsittelimme viestintäteollisuuden nokian ja nokia siemens networksin ilmoitusten jälkeen ne vähentävät tuhansia työpaikkoja niitä toimia joilla suomi uudelleen lunastaisi paikan tietotekniikan edelläkävijänä